arvoisa puhemies

hallituksen kehyspäätös turvaa ja rakentaa parempaa huomista

erityisesti tiukassa taloustilanteessa säästöt ja satsaukset on kohdennettava niin että tulevaisuuden kasvulle ja hyvinvoinnille luodaan edellytyksiä

vastuulliset kehyspäätökset syntyivät kuuden puolueen kokoonpanolla ripeästi

kehysratkaisulla hallitus puhaltaa reippaasti tuulta kasvuyrittäjien siipien alle

kehyspäätöksen myötä tutkimus ja kehitystyötä tekevien työntekijöiden palkkausta tuetaan verohyvityksellä

kehysratkaisu tukee verokannustimella myös uusien keksintöjen ja innovaatioiden patentointia

arvoisa puhemies

kokoomuksen alulle saattama perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen pienten koululaisten aamu ja iltapäivä sekä kerhotoiminnan lisääminen ja vakiinnuttaminen jatkuvat kehyskaudella

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa vahvistetaan siten että ne muodostavat yhtenäisen oppimisen ja kasvatuksen polun

täällä on kysytty miksi ei vapaaehtoisia maksuja korkeakoulujen päätettäväksi vaan tämä minimitaso

arvoisa puhemies

ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksujen käyttöönotto vauhdittaa koulutusvientiä ja laajentaa korkeakoulujemme rahoituspohjaa

me tiedämme että meillä oli kokeilu näistä lukukausimaksuista ja on yksi asia mitä voimme tästä kokeilusta oppia vaikka se ei juuri tämän yhden asian takia olekaan vertailukelpoinen tähän nykyiseen esitykseen

kehitys ei tietenkään tapahdu hetkessä vaan uusien koulutustuotteiden ympärille rakentuvan liiketoiminnan kehittäminen vie oman aikansa

tämän merkitystä sivistysvaliokuntakin on lausunnossaan painottanut

tavoitteena on että varhaiskasvatus ja kouluopetus muodostavat eheän kokonaisuuden toiminnallisesti sisällöllisesti ja hallinnollisesti

se on nimittäin se että tässä meidän kokeilussamme osa koulutusohjelmista oli maksullisia osa ei ja se oli nimenomaan se syy miksi se ei toiminut

jo opiskelijapolitiikasta lähtien olen työskennellyt sen puolesta että korkeakouluille annetaan niiden itse pitkään toivoma mahdollisuus kerätä lukukausimaksuja eu ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta

uudistuksen onnistumisen kannalta on tärkeää että myös resurssit siirtyvät hallinnon siirtymisen myötä

selonteon mukaan vain kaksi henkilötyövuotta on nyt siirtymässä stmn hallinnonalalta okmn hallinnonalalle mistä myös sivistysvaliokunta on perustellusti esittänyt huolensa

eli siinä varmasti voidaan löytää kun sivistysvaliokuntakin asiaa jatkossa tutkii perusteluja sille miksi tämä minimitaso on perusteltu

arvoisa puhemies

koulutus kannattaa aina sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta kunhan pidämme huolen siitä että koulutamme työelämän tarpeiden mukaan oikeille aloille

suomeen perustetaan ensi vuonna uusi taideyliopisto kun kuvataideakatemia teatterikorkeakoulu sekä sibelius akatemia yhdistyvät

hallituksen esityksen mukaan vieraskielisessä koulutuksessa opiskelevat eu ja eta maiden ulkopuoliset korkeakouluopiskelijat maksavat jatkossa lukukausimaksun ja lisäksi vielä tilauskoulutuksen myymisen esteitä puretaan

yliopistojen rakenteellisessa ja sisällöllisessä uudistamisessa taideyliopiston muodostaminen on merkittävin askel sitten kokoomusministereiden johdolla viime kaudella tehdyn erinomaisen historiallisen yliopistouudistuksen

avaimet ovat tämän jälkeen korkeakoulujemme omissa käsissä

täältä eduskunnasta ei opposition kannata ylhäältäpäin julistaa korkeakouluillemme että te ette kuitenkaan onnistu

taideyliopiston tavoitteena on toimia moniarvoisena taideyhteisönä joka avaa uusia mahdollisuuksia taiteilijoiden koulutukseen ja alan tutkimukseen

annetaan avaimet heille koulutusviennin päänavaukseen ja uskotaan suomalaiseen koulutukseen sen laatuun ja vetovoimaan

taideyliopistossa voidaan myös kehittää nykyistä paremmin opiskelijoiden työelämävalmiuksia luomalla uusia menetelmiä ja opintoja jotka tukevat opiskelijoiden omia valmiuksia työllistää itsensä taitelijana

arvoisa puhemies

tärkeää on se että koulutus säilyy maksuttomana jatkossakin kaikille suomalaisille opiskelijoille ja kaikilla on varallisuudesta ja taustasta riippumatta mahdollisuudet kouluttautua

arvoisa puhemies

kaikkiaan on syytä olla tyytyväinen kehyspäätöksen linjauksiin vaikka emme toistaiseksi olekaan tehneet yhtä rohkeita uudistuksia kuin esimerkiksi ruotsissa ja saksassa

kehittyvien maiden opiskelijoille puolestaan on mahdollista hakeutua suomalaiseen korkeakoulutukseen niin että sitä tuetaan jatkossa tehokkaalla apurahajärjestelmällä

tehdään tekoja jotka ovat meidän omissa käsissämme

tähän kokeiluun vertaileminen ei kuitenkaan missään tapauksessa ole perusteltua koska tuossa aiemmassa suomen kokeilussa vain osa koulutusohjelmista oli maksuttomia joten se ei nyt vertaudu tähän meidän tulevaan tilanteeseemme

uskon että myös koulutuspuolella on mahdollista toteuttaa vaaditut säästöt ennen muuta uudistamalla rakenteita ja tekemällä asioita uudella tavalla ei leikkaamalla opetuksesta

edustaja

suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta hyödyllistä on se että kannustamme täällä kouluttamiamme ulkomaalaisia opiskelijoita jäämään valmistumisen jälkeen suomeen töihin yrittäjiksi työntekijöiksi veroja maksamaan

koska edustaa

pidän tärkeänä että tulevaisuudessa harkitaan sitä että lukukausimaksuihin liitetään verovähennysoikeus jolloin suomeen valmistumisensa jälkeen töihin jäävä voi vähentää lukukausimaksut verotuksessaan myöhemmin

suomi jatkaa aktiivista osallistumista kriisinhallintatoimintaan muun muassa uudella unifil operaatiolla

onkin hyvä ja tervetullut sanoma ja viesti se että hallitus on ilmoittanut selvittävänsä tätä mahdollisuutta liittää lukukausimaksuihin verovähennysoikeus

valtion on kannettava vastuu operaatioissa loukkaantuneista kaikissa tapauksissa korostaen heidän isänmaan eteen tekemänsä tärkeän työn tunnustamista ja arvostusta

koulutusviennistä on siis mahdollisuus saada uusia työpaikkoja ja kipeästi tarvitsemiamme vientituloja suomelle

he eivät saa joutua taistelemaan hoidostaan

arvoisa puhemies

tarvitsemme monipuolisia ja aktiivisia toimia syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseksi jotta jokainen nuori löytää paikkansa yhteiskunnasta ja työelämästä

kansakunnan tulevaisuus riippuu aina korostetusti sen nuorista kansalaisista ja siksi nuorten asiat ovat meidän kaikkien asioita

kuten valiokunta esittää palveluiden painopistettä on saatava korjaavista toimista ennalta ehkäisevään toimintaan

investoinnit lapsiin ja nuoriin ovat aina kannattavia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja lasten ja perheiden palveluihin panostaminen on aina satsaus tulevaisuuteen

tällä toimenpiteellä ja toimintatapojen muutoksella saatiin lastensuojelun tarvetta kustannuksia ja asiakasmääriä alenemaan merkittävästi

ongelmiin pitäisi puuttua heti ja lapsen arjessa olevien peruspalveluiden on oltava edelleen nykyistä vahvempia ja helpommin saavutettavia mahdollisimman matalalla kynnyksellä

arvoisa puhemies

ennalta ehkäisevien ja laadukkaiden palveluiden lisäksi työnteon merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa kun puhutaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä

nuorten syrjäytymisen ehkäisy vaatiikin monipuolisia ja erilaisia väyliä kouluttautua ja työllistyä

oppisopimuskoulutuksessa nuori saa sekä ammattitaidon että työkokemuksen työssäoppimisen kautta

tämän ennakkojakson aikana nuorella on mahdollisuus tutustua työpaikkaan ja työnantajalla puolestaan mahdollisuus tutustua nuoreen ilman työsopimussuhdetta

näin madalletaan kynnystä oppisopimuksen käyttöön kun ennakkojakson myötä osapuolilla on mahdollisuus tunnustella tilannetta ennen sitovampien sopimusten allekirjoittamista

tehdyt toimet eivät kuitenkaan vielä riitä vaan tarvitaan edelleen yhä lisää joustavia nuorten yksilölliset tarpeet huomioivia tapoja opetuksen kehittämiseksi

koulutussopimus on noussut esille varteenotettavana vaihtoehtona työelämälähtöisen koulutuksen kehittämisessä

koulutustyösuhteessa opiskelija ja yritys laativat koulutussopimuksen joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden hankkia ammattitaidon yrityksessä tekemällä pääasiassa käytännön työtehtäviä koulunpenkin sijaan

nuoren yrittäjän ja koulutuksenjärjestäjän välisessä koulutussopimuksessa opiskelija olisi oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin kuten opintotukeen ja kelan ateriatukeen

vasta valmistuttuaan työntekijälle maksettaisiin täyttä ammattimiehen palkkaa

koulutussopimus kannustaisi yrityksiä kouluttamaan tulevaisuuden työvoimaa ja olisi samalla nuorille hyvä keino päästä suoraan kiinni työelämään

arvoisa puhemies

väestön ikääntyessä koko ajan pienempi työikäisten joukko kantaa verotuloillaan kasvavan vanhusikäisen väestön ja lasten palveluiden tarvitseman rahoituksen

yksi syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana valtiolle yli miljoona euroa ja inhimillinen hinta on vielä kovempi

ei pidä unohtaa myöskään sitä että järjestöjen ja harrastustoiminnan piirissä tehdään arvokasta työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

kolmannen sektorin työtä kannattaa hyödyntää ja tukea

syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä oltaisiinkin jo pitkällä jos jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus yhteen mieluisaan harrastukseen

tarkastusvaliokunta ansaitsee tärkeästä työstään kiitoksen

arvoisa puhemies

emme vieläkään ole saaneet oppositiolta vastausta tai vaihtoehtoa sellaisesta kokonaisuudesta jolla hyvinvointi pelastetaan ja velkaantuminen taitetaan

on vielä lopuksi muistutettava siitä että pelkillä viranomaistoimilla ei koskaan voida korvata aitoa välittämistä tai vanhempien kasvatusvastuuta sillä välittämistä ei voi ulkoistaa pelkästään viranomaistoiminnaksi

vain yksittäisiä kohtia on täällä kritisoitu mutta omaa kokonaisuutta tai linjaa ei ole selvennetty

kasvua ja työllisyyttä vahvistava lisätalousarvio sekä kilpailukykyä parantava budjetti yhdistettyinä maltilliseen palkkaratkaisuun ja kestävyysvajetta umpeen kurovaan hallituksen rakenneuudistuspakettiin muodostavat kokonaisuuden joka mittaluokaltaan ja vaikuttavuudeltaan on merkittävä askel suomalaisen hyvinvoinnin pelastamiseksi

tilanne ei muutu edes pelkästään suhdanteiden kääntyessä joten sopeutustoimien lisäksi tarvitsemme merkittäviä rakenteellisia uudistuksia ja sitä että suomalaiset tekevät enemmän työtä

uudistuksia työllisyyden lisäämiseksi työurien pidentämiseksi ja pitkäkestoisen työuran katkoksien vähentämiseksi pitää jatkaa tarmokkaasti

arvoisa puhemies

työn tekemisen pitää olla aina kannattavaa

euro turvasi kohtuuhintaisen lainan myös niille maille jotka eivät pitäneet huolta omasta taloudestaan vaan elivät yli varojensa

yhteiskunta jossa työkykyisiä ihmisiä palkitaan toimettomuudesta paremmin kuin työnteosta ei ole kestävällä pohjalla

työttömyysjaksoja pyritään lyhentämään kehittämällä sosiaaliturvaa kannustavaan suuntaan

kysyisin opposition edustajilta jotka tätä erinomaista hallituksen esitystä vastustavat että väitättekö te todella että teillä on korkeakouluja parempi tietämys siitä onko meidän koulutuksella vetovoimaa ja vientipotentiaalia

sen sijaan tänään on epäselväksi keskustelussa jäänyt se vastustavatko perussuomalaiset soinin johdolla kuria ja jokaisen maan omaa vastuuta taloudestaan

korkeakoulut itse ovat toivoneet että heillä olisi oikeus lukukausimaksujen perimiseen ja tämä korkeakoulujen toive pitkäaikainen toive nyt toteutetaan

uudistuksia kohti kannustavampaa sosiaaliturvaa on jatkettava määrätietoisesti

on tarpeen pohtia pitääkö työkykyiselle ihmiselle maksaa vastikkeetonta sosiaaliturvaa

rohkenen epäillä että täällä eduskunnassa on parempi asiantuntemus tyrmätä ja mollata suomalaista koulutusta ja sen vetovoimaa sillä tavalla miten te nyt koko ajan teette

kyllä meidän pitää uskoa suomalaiseen koulutukseen vahvaan osaamiseemme ja sen brändiin vientituotteena

on täysin absurdi ajatus että viennin logiikkaa voitaisiin jollakin tavalla alkaa soveltamaan siihen että suomalaisille nuorille tarjotaan jatkossakin maksuton koulutus tai mahdollisuus kouluttautua omasta varallisuudesta ja taustasta riippumatta kaksi aivan eri asiaa

tämän aktivointiasteen nostaminen on hyvä tavoite ja pyrkimys kohti muiden pohjoismaiden aktivointitasoa on oikea

annetaan mahdollisuus koulutusvientiin meidän korkeakouluillemme ja korkeakoulut ovat tätä mahdollisuutta pitkään itse toivoneet ja meiltä lobanneet

on aivan ihmeellinen lähtökohta se että mollaatte suomalaista koulutusta niin että meille ei kukaan tulisi jos ei se ole ilmaista

arvoisa puhemies

nuorisotakuun tärkeää ideaa voidaan toteuttaa kunnolla vasta kun työ ja kouluttautuminen on aina nuorelle myös taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin kotiin jääminen

suomessa eu direktiiviä jätteenpoltosta tulkitaan kuitenkin niin että hevosenlannan polttaminen energiaksi ilman kalliita investointeja ja jatkuvaa savukaasumittausta on kielletty

nuorisotakuun tavoitteita pitää siis edistää osaltaan myös kannustavan ja vastikkeellisen sosiaaliturvan edistämisellä ja kehittämisellä

meillä hevosenlantaa kuskataan kuorma autoilla kaatopaikoille ja talleilla lämmitetään öljyllä

yhden hevosen päivittäinen lanta kuivikkeineen vastaa noin kolmea litraa lämmitysöljyä ja jo viiden hevosen talli lämmittäisi yhden omakotitalon ympäri vuoden

arvoisa puhemies

kysynkin ministeriltä

olisiko jotakin tehtävissä jotta myös suomessa siirrytään maalaisjärjen käyttöön ja järkivihreisiin tekoihin sallimalla hevosenlannan poltto energiaksi

yli varojen eläminen ei ole kestävä tie

tuleville sukupolville on jätettävä maa jossa vielä vuosikymmenienkin kuluttua on mahdollisuus luoda uutta hyvinvointia omalla työllä ja yrittämisellä

jos nyt päätetty kokonaisuus ja toimet eivät riitä hallituksen on sovittava uusista toimista talouden sopeuttamiseksi ja suomalaisen hyvinvoinnin pelastamiseksi jo ensi kevään kehysriihessä

arvoisa puhemies

ennakkoon vaikeaksi arvioidussa kehysriihessä päätökset syntyivät ennakoitua nopeammin ja pääministeri kataisen hallitus osoitti toimintakykynsä vaikeassa tilanteessa

kuuden puolueen hallitus pystyi sopimaan asioista ja tekemään välttämättömiä ratkaisuja

merkittävien leikkausten ja veronkorotusten lisäksi ratkaisu sisälsi huomattavia panostuksia erityisesti uuteen kasvuun ja nuorten työllisyyteen

jos sekään ei vielä katkaise valtion velkakierrettä edessä on lisää sopeutuksia hallitusohjelman niin sanotun perälautakirjauksen mukaisesti

kuten kokoomus on aiemminkin todennut numeroita keskeisempää on että teemme sen mitä vaaditaan jotta emme elä tulevien sukupolvien kustannuksella

kehysratkaisut on tehty oikeudenmukaisesti ajatellen eri osapuolia ja erityisesti ajatellen tulevia sukupolvia joille on reilua taata edellytykset rakentaa omaa hyvinvointiaan ilman kohtuutonta velka ja verotaakkaa

arvoisa puhemies

hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeistä on nyt luoda aitoa ja pysyvää uutta kasvua ja tukea suomalaista yrittäjyyttä myös säästötalkoiden keskellä